ja kun tämä ydinvoimatuotanto on näin poikkeuksellinen elinkeinohaara niin tässä pitäisi vakavasti harkita sellaista rakennetta jossa ne taustayhteisöt omistajat tulisivat myös osaltaan vastuulliseksi tästä

tämä ei varmaan ihan kaikkia ongelmia alalla ratkaise mutta oikeasti on niin että tämä tietosuoja ja sen tulkinnat on ollut monessa kohdin tämän järkevän verkostotyön esteenä

british petroleum tai bphän tämä nimi nyt on ja meksikonlahdella oli tämä lautta joka siellä tösähti niin jos se olisi ollut erillinen yhtiö jonka tämä bp olisi omistanut niin miten silloin olisivat korvausasiat menneet

nythän bp on kun tämä on ollut osa isoa yhtiötä vastannut omalla omaisuudellaan näistä mittavista korvauksista siellä

arvoisa puhemies

teollisuusmaiden tähänastiset tarjoukset eivät ole vakuuttaneet kehitysmaaryhmää eikä eun tarjous ole myöskään kirittänyt muita teollisuusmaita riittävän kunnianhimoisiin esityksiin

tiedämme hyvin sen totuuden että tänä päivänä liian moni nuori ei löydäkään sitä omaa opiskeluväyläänsä ja syrjäytyy työttömyyden ja kaikesta ulkopuolelle jäämisen nimissä

minä yhdyn niihin näkemyksiin joita täällä on esitetty siitä että tämän muutoksen suuruuteen nähden tämä poru mikä tätä vastaan nyt täällä on on kohtuuttoman iso

nimittäin täytyy korostaa sitä että tämän uuden ehdotuksen mukaan edelleen on mahdollista rakentaa keskustojen ulkopuolellekin jos sisältövaatimukset täyttyvät ja jos paikka on muuten sopiva ja jos selvitykset on riittävässä määrin tehty

erikseen on syytä korostaa että kehitysmaiden ilmastorahoituksen tulee olla lisäistä toisin sanoen ilmastorahoitus ei saa pienentää perinteistä kehitysapua tai hidastaa sen kasvuvauhtia

nuorisolakiin siis lisätään säännökset paikallisten viranomaisten monialaisesta yhteistyöverkostosta sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta

eli tämä antaa kaikki ne mahdollisuudet joita täällä on perätty paikalliseen ja maakunnalliseen vaikuttamiseen

teollisuusmaiden ja eun siinä mukana lienee myös viisainta todeta että julkisen rahan maksuosuuden pitää globaalisti määräytyä maiden maksukyvyn eli käytännössä bruttokansantuotteen mukaan

arvoisa puhemies

olemassa olevat päästöt huomioiva jakomalli olisi kovin monimutkainen ja sitä paitsi kehittyviltä mailta lienee mahdotonta edes saada hyväksyntää sellaiselle ja onhan se jotenkin oikeudenmukaistakin että se maksaa eniten jolla on eniten rahaa

tässä esityksessä on paljon viitteitä myös perusopetuslain muutokseen joka korostaa tätä varhaista puuttumista ja tehostettua tukea

arvoisa puhemies

olemme asettaneet tavoitteeksi myös täällä eduskunnassa työurien pidentämisen

rahoituksen osalta esillä ovat olleet myös niin sanotut innovatiiviset mekanismit muun muassa kansainväliseltä lento ja meriliikenteeltä kerättävät verot huutokaupasta saatavat tulot

hän on vastuussa siitä että sähkönkulutusennusteita on vedätetty jotta lisäydinvoimalle näyttäytyisi edes jonkinmoinen tarve ja silti nämäkin numerot kertovat että toisen uuden ydinvoimalan tuotanto menee pääosin vientiin

toinen yhtä tärkeä asia on se että nuoret löytävät tiensä työelämään mahdollisimman pian eli löytävät koulupolun valmistuvat ja vielä kohtalaisen nopeassa ajassa

tämä on hyvin hämmentävää kun muistetaan että metsäteollisuusyritykset ovat toisen ydinvoimahakijan suuria omistajia ja että eräät metsäfirmat tekevät parhaiten voittoa nimenomaan energia alalla

osan tarvittavasta kehitysmaarahoituksesta on ajateltu kanavoituvan yksityiseltä sektorilta keskustelujen mukaan ilmeisesti lähinnä energiatehokkuutta lisäävien investointien kautta

valitettavasti tämänkaltaiset järkevät energiansäästöinvestoinnit ovat toteutuneet yllättävän verkkaisesti jopa teollisuusmaissa

arvoisa puhemies

arhinmäki otti esiin aloitteen joka on koskenut ilmastolain säätämistä

ilmastolaki olisi hyvä työkalu ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteiden viemiseksi käytännön toimenpiteiksi

eduskunta edellyttää että ydinenergialain edellyttämästä periaatepäätöksestä ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseksi järjestetään kansanäänestys ennen valtioneuvostossa tehtävää päätöstä

arvoisa rouva puhemies

tämä uusiutuvan energian tukipaketti on merkittävä ja iso paketti

yhdessä eilen käsittelyssä olleen vihreän verouudistuksen kanssa tämä on merkittävä osoitus nykyisen hallituksen linjasta näiden energiakysymysten suhteen

mutta näin mennään nyt ja tämä paketti on pääosiltaan ihan oikean suuntainen ja oikean kokoinenkin

tuulivoiman osalta täällä on keskustelussa tullut esiin se että tämä kokonaisuuden aikaansaaminen on aika haasteellista ja on hiukan epävarmaa että näillä tukitasoilla tämä tavoitetaso saavutetaan

tukitasot ovat kuitenkin verrattain korkeiksi viritettyjä tässä syöttötariffissa tuulivoiman osalta ja rohkenen kyllä uskoa että tämän voimin tämä tavoitetaso saavutetaan

on todennäköistä kyllä että tässä kun päästään kunnolla alkuun niin tämä tuulivoiman kannattavuus suhteessa muihin energiantuotantomuotoihin tulee paranemaan ja voi käydä niinkin että tarvittavat tukitasot lähtevät aika voimakkaasti painumaan alaspäin

tällä hetkellähän tuulivoimaa kuten täällä on monessa puheenvuorossa käynyt ilmi eniten hidastaa tämä kaavoitusmenettely ja not in my backyard ajattelu

tässä tämä energian tuotantotuki on mielestäni erittäin nokkelalla tavalla rakennettu koska se muuttuu sen mukaan mikä on kulloinenkin päästöoikeuden hinta ja näin muodoin tämä toimii erilaisilla päästöoikeuden hinnoilla joka tapauksessa kannustavasti

tämä on iso paketti ja tässä on tietysti oma vaativa harjoituksensa sekin miten tämä logistiikka saadaan sillä tavalla toimimaan että tarvittava puumäärä näihin voimalaitoksiin saadaan tyylikkäästi siirrettyä

sinänsä näyttävät nämä metsänkasvuluvut siltä että sen puolesta katto ei ihan äkkiä tule vastaan

se mikä minua tässä esityksessä metsäenergian osalta eniten nyt tällä hetkellä huolestuttaa on näiden vaikutusselvitysten puuttuminen

nämä tulokset olivat aika raflaavan kuuloisia

mutta joka tapauksessa metsäenergian osalta tämän paketin laajasti katsottuna ympäristövaikutukset tulisi arvioida ja myöskin ohjeistaa nämä toimet sillä tavalla että ympäristölle koituvat haitat olisivat mahdollisimman vähäiset

olisiko mahdollista kenties suunniteltua vähemmän puuttua tähän kanto osastoon kun se kuitenkin on hieman problemaattinen ilmastomielessä ja monessa muussakin mielessä

tätä asiaa pitäisi selvittää ennen kuin tässä laitetaan isot pyörät pyörimään jotta tiedettäisiin mitä tehdään ettei tapahtuisi ikävää vahinkoa

ja todella toivon sitä että tässä vaikutusarviossa ilmastopäästövaikutusten lisäksi erittäin paljon huomiota kiinnitettäisiin monimuotoisuusvaikutuksiin koska hyvin suuren metsäenergiamäärän ottaminen meidän metsistä on tietyssä mielessä riskaabelia luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja kehittämisen suhteen

on myös keskusteltu siitä mikä tällaisen metsäenergiapaketin vaikutus metsän ravinnetaseeseen on ja onpa ainakin kantojen runsasmittaisella nostamisella mahdollisesti vaikutuksia myös vesistöpäästöihin koska eroosio saattaa lisääntyä siitä kun metsämaan pinta suurimuotoisesti rikotaan

sitten lopuksi muutama huomio siitä arvoisa puhemies että tämä harjoitus ei tähän tukipakettiin ja tämän toimeenpanoon vielä pääty

esimerkiksi biohiilen ja peltobiomassan osalta tämä paketti ei tuo vielä mitään ratkaisuja

voi olla että näidenkin energialähteiden osalta semmoinen hyvä ekologinen lokero suomen uusiutuvan energian tuotannossa löytyy ja sitä on jatkossa selvitettävä

sitten se mistä tässä ei tänään eikä eilen ole kovin paljon puhuttu mutta joka tähän energia asiakokonaisuuteen erittäin voimakkaasti liittyy on energiansäästö ja energiatehokkuuden voimakas edistäminen

se on nyt sellainen asiapari jota ei tule lainkaan unohtaa vaan suomen on siihen kiinnitettävä nyt voimakkaasti huomiota koska niin kuin joku viisas on todennut kaikilla energiantuotantomuodoilla on omat haittavaikutuksensa ja kaikkein parasta energiapolitiikkaa on se joka johtaa energiankulutuksen vähenemiseen

jaskarin puheessa reaaliaikaisen sähkönmittauksen mahdollisuudet ja ennen kaikkea siitä näkökulmasta että kun tämä reaaliaikainen sähkönmittaus saadaan toimimaan niin mitkä olisivat mahdollisuudet toteuttaa tätä hajautettua sähkön pientuotantoa

jaskari siitä että kun nämä mittarit saadaan viritettyä ja kuntoon niin on täysin mahdollista toteuttaa tämä kaksisuuntainen sähkön osto ja myyntitoiminta jopa kotitaloustasolla sillä tavalla että myöskin ne hintaerot eri aikoina käytetyn ja tuotetun sähkön välillä siinä otetaan huomioon

sitten vielä lopuksi se niin kuin tässä hallituksen esityksessä todetaan ja ansiokkaasti minusta todetaan että tämän toimeenpanoajan vaikutuksia on tarkoitus tässä lähivuosina seurata ja tehdä tarvittavat korjausliikkeet jos niihin tarvetta ilmenee

arvoisa puhemies

tässähän painotetaan varhaista tukea ja ennaltaehkäisyä ja tätä kautta syrjäytymisen torjunnan ja ehkäisyn edellytykset ovat paremmat

tämä selkeyttää oppilaan tukea ja erityisopetuksen järjestelyjä ja antaa niille selkeämmät reunaehdot ja myös hallinnollisen menettelyn yksinkertaistaminen on tässä tervetullut

tämän perusteella oppilas saa mahdollisimman pitkään käydä koulua omassa kotikoulussaan omien kavereidensa ja naapureidensa kanssa

hallituksen esityksessä on uutta säädös siitä että erityisopetukseen siirtämistä koskeva päätös tulisi määräajoin tarkistaa eli toisen luokan jälkeen ja seitsemännelle luokalle tultaessa

erityisopetukseen ja erityiseen tukeen liittyvät perusteet voivat oppilaan lapsen kasvaessa muuttua ja on paikallaan että tästä nimenomaan säädetään että tämä tietyin määräajoin tapahtuu eikä pelkästään sillä tavalla että vain näissä kahdessa kohdassa vaan totta kai on mahdollista tarkistukset tehdä muulloinkin jos tarvetta siihen ilmenee

tämä joka tapauksessa tulee ryhdistämään tätä erityisopetusasiaa sillä tavalla että sen asian ääreen erityisopetuksen järjestämispäätöksen ääreen joudutaan sitten pari kertaa koulu uran aikana pysähtymään joka tapauksessa ja miettimään onko se oppilaan kannalta paras ratkaisu johon on päädytty

se mikä tässä hallituksen esityksessä myös on tärkeätä on tämä että tiedonsiirto ja salassapitoasioita koskevat säädökset on täsmennetty ja selkeytetty

tämä mahdollistaa käytännössä paremman ja tarkemmin säädellyn ja myös oppilaan lapsen oikeusturvaa paremmin turvaavan menettelyn näiden osalta

siihen ilman muuta katsotaan kuuluviksi terveydenhuollon edustaja psykologi ja kuraattori mutta ketkä mahdollisesti näiden lisäksi voivat olla oppilashuoltoryhmän jäseniä ja niin muodoin olla tämän säännellyn tiedonsiirron piirissä tästä säännöksiä ei ole

monin paikoin muun muassa vantaalla on saatu hyviä kokemuksia siitä että oppilashuoltoryhmän työskentelyyn osallistuu nuorisotyöntekijä tai erityisnuorisotyöntekijä koska jos lapsella tai nuorella on sosiaalisia ongelmia ne hyvin usein ilmenevät myös vapaa ajan puolella eivät pelkästään koulussa

ja kun haetaan toimintatapoja joilla näihin ongelmiin voidaan apua tuottaa niin meillä julkisten toimijoiden piirissä ei juuri muita kuin nuorisotyöntekijät ole työssä silloin kun oppilaalla on vapaa aikaa

eli tämä resurssi on tärkeä ja tätä tulisikin suosia nykyistä enemmän että nuorisotyö ja erityisnuorisotyö osallistuisivat oppilashuoltotyöhön ja olisivat myös tämän tiedonvaihdon piirissä

näissä monissa lausunnoissa on kiinnitetty huomiota siihen ja esitetty epäilyksiä että nykyisellä rahoituksella tätä lakia ei pystytä panemaan toimeen kunnolla

myös muilta osin tämä resurssipuoli on syytä miettiä onko meidän nykyisillä luokanopettajillamme ja muilla yleisopetuksen opettajillamme ammatillisia valmiuksia tämän erityisopetuksen ja erityisen tuen tarjoamiseen riittävässä määrin

näihin asioihin ainakin on vielä syytä kiinnittää huomiota

kaupankäynti on merkittävää yhteiskunnallista toimintaa ja kaupan rakenteen ja sen sijoittumisen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ovat tänä päivänä varsin huomattavat

niin kuin täällä on esiin tullut tietysti tämän yhdyskuntarakenteen osalta sillä tavalla että liikennesuoritteet ja sen myötä ilmastovaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset mutta vähintään yhtä tärkeänä pidän tätä kaupunkien ja taajamien keskustojen elinvoimaisuuden säilyttämistä siltä näkökannalta myöskin että meillä väestö ikääntyy ja myös ikäihmisten on syytä päästä käymään kaupoissa ilman että tarvitsee omalla autolla liikkua

kaiken kaikkiaan on selvää että tässä tarvitaan selkeät ja yksiselitteiset pelisäännöt tämän kaupan sijainnin ohjauksen osalta

viime vuosien aikana on nähty että näitä jättiläismarketteja on ilmaantunut ja yritetty ilmaannuttaa enemmän kuin tarve on

no tässähän lähdetään nyt ehkä hiukan aikaisempaa selkeämmin siitä että keskustat ovat kaupan yksiköiden ensisijaisia sijaintipaikkoja mutta kuitenkin todetaan se joustovara siinä että myöskin muut sijaintipaikat ovat mahdollisia mutta ei sillä tavalla että niitä voitaisiin kapeasta kunnallisesta tai paikallisesta näkökulmasta sijoitella ihan miten tahansa

sen johdosta nämä seudullista merkittävyyttä omaavat yksiköt täytyy esittää maakuntakaavassa ja siinä yhteydessä täytyy myös tehdä riittävät selvitykset vaikutuksista sekä kaupalliseen verkkoon että liikennetarpeeseen ja saavutettavuuteen sillä tavalla että voidaan osoittaa että paikka on kyseiselle toiminnalle sopiva

eli niin kauan kuin lakia ja sisältövaatimuksia noudatetaan maakunnat ja kunnatkin edelleen voivat tämän meillä olemassa olevan kaavahierarkian mukaisesti totta kai näitten paikallisten ja alueellisten olosuhteiden perusteella tehdä näitä järkeviä ratkaisuja

siitä ei ole kysymys vaan siitä että tämä suunnittelutarve osoitetaan selvemmin ja sen sisältövaatimuksia myöskin selkeytetään niin että tämä tulee helpommaksi tulkita

vastaavasti tämä kokonaisuus johtaa näitten täällä esitettyjen ja prosessin aikana esitettyjen pelkojen vastaisesti myös siihen että ei ole suinkaan pakko niitä kaikkia autokauppoja ja puimurikauppoja laittaa sinne keskustatoimintojen alueelle

täällä on tuotu esiin sitä että ympäristöministeriön ohjaus tämän maakuntakaavoituksen kuluessa ei ole toiminut sillä tavalla kuin pitäisi

tästä tämä poru on aika suurelta osin myöskin aiheutunut että on niin sanotusti hyvässä uskossa maakuntakaavaa valmisteltu yhdessä ministeriönkin virkamiesten kanssa ja sitten on tullut ikään kuin yllätyksenä maakunnalle että vahvistusta ei tulekaan että ministeriössä on todettu kaava lainvastaiseksi

sitten toinen lyhyt huomio vielä tästä että on esitetty näitä muita mahdollisia ohjauskeinoja tämän kaupan sijainnin ohjaamiseksi muun muassa kiinteistöveron käyttöä

mutta itse olen kyllä miettinyt sitä että jos esimerkiksi kaupan suuryksiköllä olisi korotettu kiinteistövero niin eikö se edelleen lisää kunnan kannalta sitä houkuttelevuutta sillä tavalla että tulee entistä suurempi insentiivi sijoittaa niitä kaupan suuryksiköitä oman kunnan alueelle kun siitä tulee vielä lisäksi kiinteistöverokertymääkin